se olkoon nyt loppuun käsitelty minun osaltani

minulle käy pakollinen maksu mutta sen pakollisen maksun pitää olla kohtuullinen ja sen takia itse olen vastustanut tätä mediamaksua jota esitettiin

itse aikanaan opettajana sain toimia ja silloin itse asiassa nämä kännykät tulivat arkeen myös lasten osalta aivan pienimmätkin lapset saivat puhelimia käyttöönsä

laukkanen jonka kanssa hyvin pitkälle tässä keskustelussa olen samaa mieltä ollut puolusti näitä skriinejä tuolla asemilla ja ostoskeskuksissa niin en edelleenkään ymmärrä sitä että vaikka ne tällä hetkellä eivät olisikaan houkuttelevia esimerkiksi mainosrahoitteisesti toimimaan niin en ymmärrä sitä että yleisradion tehtävä olisi torpata se että huomenna tai ylihuomenna ne voisivat olla mahdollisesti mainosrahoitteisestikin ja yritysten kautta toimivia

myös jopo opetus on yksi tällainen joustava perusopetus joka on erityisopetuksen rinnalla yksi erinomainen vaihtoehto myös näiden nuorten tukemisessa

meillähän tilanne on sellainen että esimerkiksi julkisuudessa on ollut tapaus jossa oli henkilö joka oli kaksi tappoa tehnyt ja toisen tapon jälkeen hän oli vankilassa ensikertalaisena ja pääsi vapaaksi suoritettuaan toisestakin taposta saamastaan tuomiosta vain puolet

niin kuin tuossa debatissa esille toin myös erityisopetusta ollaan uudistamassa perusopetuslain osana niin että tuo varhainen puuttuminen tulee siinä uudeksi painopisteeksi

minun mielestäni siihen kuuluu suomalainen draama siihen kuuluu kulttuuritarjontaa kotimaista tuotantoa siihen kuuluvat uutiset ja ajankohtaisohjelmat siihen kuuluu tiettyjen erityisryhmien ohjelmatarjonta jota ei voida muuten kustantaa ja siihen kuuluu radio ja maakuntaradiotarjonta

pidän myönteisenä sitä että myös tässä oikeuskanslerin päätöksessä on todettu että tuo säteilyriski ei ole riittävä syy puhelimien sulkemisen pyytämiseksi mutta se on että jokaisella koululaisella pitää olla oikeus rauhalliseen oppimisympäristöön jotta oikeus opetukseen toteutuisi asianmukaisesti

tämän lisäksi vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket joutuvat jonottamaan kuntoutukseen pääsyä keskimäärin yli vuoden minkä vuoksi tarkoitukseen varattua määrärahaa tulisikin korottaa

arvoisa puhemies

kolme keskeistä ehdotusta tässä nyt käsiteltävässä esityksessä ovat siis ensinnäkin paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

mutta kyllä ed

laukkanen yle on paisunut kuin pullataikina tässä viime vuosina ja lähtenyt myös kilpailemaan sellaiselle alueelle joka ei millään tavalla voi kuulua julkisen palvelun tehtävään esimerkkinä vaikkapa se että he ovat lähteneet tarjoamaan näitä mainostauluja uutistauluja metroihin torialueille piazzoille tai sitten yhtenä kysymyksenä se että esimerkiksi yle lähti miljoonahankintoihin yhdysvaltalaisen hbo jenkki tv elokuvatuotantofirman kanssa ja hankki sellaiset tv ohjelmat itselleen jotka näkyivät jo suomessa ilman sitä että sinne laitettiin näitä tv lupamaksuja miljoonia

arvoisa rouva puhemies

eli ollaan luomassa ohjaus ja palveluverkostoa jossa mukana ovat opetustoimi sosiaali ja terveystoimi nuorisotoimi työhallinto poliisihallinto ja niin kuin ministeri kertoi myös muut tarvittavat yhteistyökumppanit

sotainvalidien vuotuinen poistuma supistaa sotilasvammakorvauksien määrärahaa ja tästä koituvilla säästöillä voitaisiin rahoittaa useita edellä mainittuja palveluja

haluan terävöittää sitä että en ole täällä salissa enkä missään kyseenalaistanut ruotsinkielistä aamutelevisiota sanonut että sitä ei tarvittaisi

opetukseen osallistuvilla tulee olla työrauha todetaan ja tämä on perusteltua ja silloin matkapuhelimet on syytä pitää vähintäänkin äänettömällä ja varmasti pienempien lapsien kohdalla vaikkapa suljettuinakin

ruotsinkielinen ohjelmisto on yksi tärkeä osa ylen julkisen palvelun tehtävää ja se pitää tulevaisuudessakin turvata

samaan aikaan etsivästä nuorisotyöstä ollaan kirjaamassa säännöksiä lakiin ja myös sitten osana tätä uudistusta tietojen luovuttaminen etsivään nuorisotyöhön tehdään mahdolliseksi

sitten toinen isompi asia jota itse olen pohtinut on näiden laitteiden käyttö myös opetuksessa

tämä on ongelmallista hyväksikäyttöä kokeneiden kannalta koska on tyypillistä että asia unohtuu tai unohdetaan jopa vuosikymmeniksi

oikeus maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen nousee esille myös tässä kertomuksessa ja tämä on ihan aiheellinen perusteltu lähestymiskulma

sasin yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtajana esittämiin lausuntoihin joita hän toi esille uudessa suomessa että ylellä on rahapula ja sen takia laajennetaan nyt sitten tänne säätiörahoituksen puolelle ohjelmatuotantoa niin se ei tee sitä kuitenkaan minun mielestäni hyväksyttäväksi ja silloin täytyy miettiä uudella tavalla mitä ohjelmia tuotetaan

niin kuin tässä on kerrottu tämän lain valmistelu on ollut erittäin perusteellista kulttuuriministeri stefan wallinin ja opetusministeriön virkamiesten johdolla ja itse arvostan sitä että tässä muun muassa nuorisojärjestöt ovat saaneet olla mukana tuomassa omia näkökantojaan esille lain valmistelun vaiheessa

olen tästä jättänyt joulukuussa viime vuonna kirjallisen kysymyksen ministerille ja toivon että tämä asia nyt etenee

kaikilla ei ole tällä hetkellä matkapuhelinta älypuhelinta puhumattakaan kannettavista tietokoneista tai tableteista ja tässä oikeuskansleri on todennut että vastaavasti oppilaat vakiintuneen käytännön mukaisesti käyttävät omia varusteitaan liikuntatunneilla mutta on antanut ohjeistuksen eteenpäin opetus ja kulttuuriministeriölle pohtia ja selvittää millä tavalla oikeus maksuttomaan perusopetukseen täyttyy

arvoisa puhemies

kannattaa muistaa että tämä maakaapelointiin siirtyminen maksaisi itse asiassa suomalaiselle sähkönkäyttäjälle juuri saman verran kuin tuossa hetki sitten tekemämme sähköveron korotus

samalla haluan tässä keskustelussa nostaa esille myös sen että toivon todella että hallitus ei ensi vuoden budjettia tehdessään jälleen tee samaa minun mielestäni jopa surullista näytelmää että ensin poistetaan hieman veteraanien kuntoutusrahoja ja sitten eduskunnassa muka ollaan laupeita ja hyvää tahtovia ja lisätään tuo sama leikattu summa takaisin

arvoisa puhemies

kokemus väkivallasta voi olla sietämätön ja lapsi torjuu tapahtuman pois mielestään erilaisin keinoin

elokuvadraama yhteistyössä on omasta mielestäni aivan luonnollista että siinä on mukana myös julkista rahaa ja sitten yritysrahaa mahdollisesti

myös lukuisat kunnat ovat päässeet jo valmisteluvaiheessa kertomaan omia mielipiteitään ja jos oikein ymmärsin niin jossain vaiheessa oli jopa suunnitelmissa että etsivästä nuorisotyöstä olisi tehty jollain tavalla pakollinen tiettyihin raameihin määritelty toimintatapa jota jokaisen kunnan pitäisi noudattaa

arvoisa puhemies

on hyvä että laajennamme nyt tätä energia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista myös julkisiin hankintoihin

arvoisa puhemies

hieman hämmentyneenä olen seurannut tätä edustaja heinäluoman ja edustaja kankaanniemen kinaamista ja arkeologisia tutkimuksia

itse kannatan että ylen tehtävät katsotaan tarkistetaan ja sen jälkeen se rahoitus on helppo hoitaa mutta ei sen voi antaa kasvaa kuin pullataikina

se että siirtäisimme sähköverkkoa määrätietoisesti ilmakaapeloinnista maakaapelointiin vähentäisi sitten myös myrskytuhojen kustannuksia ja olisi tätä kautta järkevää

tämä esityshän koskee sitä kun ostetaan autoja valtiolle taikka kuntiin mutta ennen muuta pidän huomattavasti merkittävämpänä sitä että tulevaisuudessa tämän lain myötä myös kilpailutustilanteissa tulee ottaa huomioon ympäristön vaikutukset ja energiakysymykset

tämä on sellainen asia joka pitää minun mielestäni selvittää sillä tavalla että voimme hyödyntää niitä laitteita joita lapsilla ja perheillä on mutta niin että ne eivät aiheuta kiusaamistilanteita tai toisaalta eivät aiheuta sitä että kaikilla ei olisi mahdollisuutta samanlaisia laitteita hyödyntää niitä tarvitsee olla koulun tarjottavana

minun mielestäni sen summan pitää olla ensi vuoden budjetissa automaattisesti ja tästä siihen hetkeen asti kunnes tämä kunniavelka on maksettu

heinäluoman tavoin olen tätä mieltä hieman sellaisella vaarallisella tiellä millä tavalla ajankohtaisohjelmien riippumattomuus tulevaisuudessa turvataan ja ovatko nämä ohjelmat tulevaisuudessa ja jatkossa subjektiivisia vai objektiivisia

onneksi tästä nyt on lähdetty kuitenkin sille joustavalle suunnalle sillä esimerkiksi helsingin kaupungissa on tilanne aivan toisenlainen kuin jossain pienemmässä kunnassa ja siellä tarvitaan erilaisia tapoja puuttua nuorten ongelmiin

tämä maa selviää sillä että saamme maan talouden tasapainoon ja saamme talouden kasvu uralle sen myötä syntymään tähän maahan uusia työpaikkoja eli työtä sitä kautta lisää verotuloja ja verotulojen myötä turvattua niitä hyviä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita joita olemme tänäänkin täällä monessa puheenvuorossa jo aiemmissakin asiakohdissa esillä pitäneet ja keskustelua niistä käyneet

mikäli lapsi yrittää kertoa tapahtuneesta jollekin ja lasta ei uskota hän voi kokea ettei keneenkään tässä maailmassa enää voi luottaa

itse toivon että kun tätä lakia nyt ryhdytään kunnissa laittamaan käytäntöön niin emme menisi sen niin sanotusti matalimman ja helpoimman tien kautta eli tarkoitan sitä että otettaisiin yhdeksi osaksi kokonaisedullisuuden arviointia tämä ympäristönäkökulma

etsivällä nuorisotyöllä on erittäin hyviä tuloksia mutta on myös sellaisia alueita joissa sillä ei ole saavutettu sellaisia tuloksia ja silloin on syytä jättää myös kunnalle mahdollisuus itse tehdä näitä ratkaisuja joustavasti

tulemme tähän kysymykseen varmasti vielä useamman kerran törmäämään esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten kohdalla joissa nyt ratkaisu näyttää siltä että käytetään omia kannettavia tietokoneita jotka mahdollisesti myös luotettavuudeltaan eivät pysty takaamaan sitä tietoturvatasoa jota ylioppilaskirjoituksilta vaaditaan

arvoisa puhemies

sasi myös viittasi niin kuin tuossa aiemmassa puheessani toin esille uudessa suomessa ja tässä salissa siihen että näiden rahoituslähteiden katsotaan olevan niin sanotusti puhtaita

arvoisa puhemies

tässä esityksessä on paljon hyviä toimenpiteitä kuten tuo ammattipätevyyden määrittely ja toki on rehellisyyden nimissä muistettava että aina näillä on vaikutusta kyllä myös hintoihin

keistä suomi kantaa huolta isil taistelijoille moniammatillinen tiimi kriha veteraaneille kuntoutusta vai vain lahjoitusvaroin

uhri unohtaa usein hyväksikäytön tai ei ymmärrä yhteyttä huonoon oloonsa ennen kuin jokin tietty elämäntilanne laukaisee menneisyyden muiston

tässä lainsäädännössä on minun mielestäni kiitoksen arvoista myös se että tässä ei sidota tätä ryhmää mihinkään tiettyyn ammattinimikkeeseen eli ei haluta puhua että siellä ryhmässä pitää olla kuraattori tai psykologi tai jotain muuta vaan jätetään kunnille myös mahdollisuus siinä vapaasti katsoa sitä mitkä ovat tuon kunnan tai tuon seutukunnan moniosaajat ja sitten koota tuo palvelu ja ohjausverkosto heistä

heinäluoma nosti salissa esille että näistä kolmesta säätiöstä olisi myös rahoitusta tullut poliittisille puolueille ja silloin jo syntyy mielestäni se hieman harmaalle alueelle menevä tie

toivoisin niin että kunnissa lähdettäisiin rohkeasti tekemään kilpailutusta niin että tällä ympäristövaikutusten huomioon ottamisella olisi vaikutusta siihen kilpailutukseen jota tehdään

helsingin sanomat kertoi kesäkuussa kuinka neljä vammautunutta rauhanturvaajaa aloitti historiallisen ryhmäkuntoutuksen ilman valtion rahoitusta laitilassa

kysyisin ministeriltä että nyt kun tämä esitys lähti liikkeelle tapani myrskyn ja hannu myrskyn jälkeen silloisen elinkeinoministerin jyri häkämiehen aktiivisesta otteesta millä tavalla tässä tienvarren käyttämisessä on nyt otettu huomioon se en tuosta laista sitä itse löytänyt mahdollistaako se tuon edullisimman paikan eli tien niin sanotun sisäpenkan käyttämisen tässä maakaapeloinnissa

siinä tietysti loppukädessä maksajina ovat palveluiden käyttäjät ja erityisesti näissä kilpailutetuissa palveluissa usein kunnat ja muut toimijat

uskoisin että siitä olisi myös heidän jaksamisen ja kotona asumisenkin kannalta merkittävää hyötyä

täällä keskustelussa ovat esille nousseet käsittelyajat erilaisissa asioissa ja pidän myönteisenä sitä että hallitusohjelmaan on kirjattu useisiin kohtiin erilaisia käsittelytakuuaikoja ja tämäntyyppisiä tarvitaan

suomen valtio ei siis kantanut eikä kanna huolta näistä miehistä joista yksi putosi köysilaskeutumisharjoituksessa ja jalka amputoitiin